portugalilaisen kansanedustajan on helpompi nostaa kädet ylös mennä eun taakse ja sanoa äänestäjilleen ettei hän tekisi leikkauksia mutta kun eu herrat brysselistä määräävät

arvoisa puhemies

samalla euron arvo on vientimme kannalta liian korkea

kuroakseen valtiontalouden kestävyysvajeen umpeen hallitus on päättänyt tehdä valtion budjettiin mittavia leikkauksia jotka osaksi koskettavat myös julkisia sosiaali ja terveyspalveluita

eurosta eroaminen ja oma valuutta olisi taloutemme tulevaisuuden kannalta varteenotettava ratkaisu

suomeen muodostumassa oleva laaja basaarihallituspohja enteilee samaa

koska taantuma tullee olemaan pitkä ilman tuota ratkaisua on suuri vaara että ehdimme menettämään nykyisen teollisuutemme ennen kuin pystymme luomaan tilalle uutta ja lisäksi ajaudumme jättimäisten vastuiden maksajiksi

sairausvakuutettu kansalainen joutuu näiden muutosten jälkeen muun muassa maksamaan korotettua omavastuuta matkakustannuksista ja lisäksi yhdistelemään matkojaan

miten muuten olisikaan mahdollista edes ajatella moista hallituspohjaa

päkä tiedonanto asiasta tuli myöhään niin siitä saadun tiedon ja myös täällä tänään esille tulleiden lisäselvitysten perusteella olen sitä mieltä että asiasta

tuloksen koemaistajana on suomen kansa

arvoisa puhemies

vähennykseen on oikeutettu henkilö joka maksaa asunnossaan tehdystä tavanomaisesta kotitalous hoiva ja hoitotyöstä tai asuntonsa remontti ja kunnossapitotyöstä palkkaa tai työkorvausta

eu eliitin ajamassa politiikassa jota suomi myötäilee on kyse win win win win tilanteesta jossa sijoittajat eivät joudu kantamaan toteutumassa olleita riskejään suurten jäsenmaiden veronmaksajat pääsevät pälkähästä eli eivät joudu yksin hoitamaan pankkikriisiään kuralla olevat eurojäsenmaat ja niiden valtapuolueet näennäisesti pelastetaan ja eusta tehdään liittovaltio

varkauksien avulla vähennetään suomelle tulevia riskejä

riskitöntä vaihtoehtoa ei aio

mutta muihin vaihtoehtoihin liittyvät riskit olisivat suomelle todennäköisesti

hallituksen pitäisi nimittäin ymmärtää se että onnistunut kuntoutus maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti siihen nähden että kuntoutustarvetta omaava henkilö jäisi pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeelle

ee eeuu ja euroon siirtyminen on tuonut suomelle sekä myönteisiä kielteisiä asioita jos molemmat asiat vaikka varpu

tämän velkapaalun saavuttaminen käynnistänee eu komission taloudelliset kurinpitotoimenpiteet suomea kohtaan sekä johtanee valtion lainojen velanhoitokulujen jyrkkään nousuun

suurin osa nykyisistä ongelmista ei sinällään ole eun tai euron vika vaan ongelmat johtuvat siitä että perusta ei luotu tarpeeksi

voidaan myös pitää sosiaalisesti varsin kylmänä että matkakorvauksia leikataan hallituksen esittämällä tavalla sillä nämä leikkaukset iskevät pahimmin maaseudun vanhimpiin ja vähävaraisiin asukkaisiin joilla ei ole mahdollisuutta järjestää itselleen vaihtoehtoista kyytiä sairaalakäynneille taksin ohella

arvoisa puhemies

hallitus on esittänyt suomen talouden kroonisten rakenneongelmien ratkaisuksi muun muassa pienten lasten kotiäitien passittamista työmarkkinoille sekä kuntien valtionosuuksien dramaattista leikkausta

oikeastaan listan jatkoksi yhdeksi voittajaksi voisi nimetä vielä muodostumassa olevan basaarihallituksen suomessa kun se tosiaan saa vakausjärjestelyistä selän jonka taakse mennä kansalta piiloon

eli euroopan unioniin hyväksyttiin jäseniksi maita jotka eivät tulleet eu

leikkauksen seurauksena lienee ollut negatiivisia vaikutuksia naisvaltaisille kotitalous ja hoivapalveluita tuottaville yrityksille ja kyseinen veroetu uhkaa yhä enemmän painottua hyvätuloisten etuoikeudeksi

kuitenkaan tämänkaltaiset toimenpiteet eivät saa aikaan muuta kuin lapsiperheiden lisääntyvää köyhyyttä kuntapalvelujen rapautumista sekä edustuksellisen demokratian hyväksyttävyyden laskua kansalaisten silmissä

onko hallituksen toive siis tässä tapauksessa että vanhukset jättävät itsensä hoitamatta ja jäävät kotiin mikäli heillä ei ole enää varaa maksaa taksikyytiä sairaalaan

niistä johtuen monet maat ovat eläneet

joka tapauksessa keskellä kriisiä ei pidä koskaan tehdä hätiköityjä ratkaisuja vaan pitää pää kylmänä

jos kaikki menee kuten eun ytimessä toivotaan niin euromaille luodaan sellainen keskinäisriippuvuus jossa ei ole enää mitään merkitystä kuka on kenellekin velkaa

arvoisa herra puhemies

kotitalousvähennyksen on myös todettu olevan tehokas keino estää harmaata taloutta mikä asettaa kyseenalaiseen valoon vähennykseen tehdyt muutokset

myös taksikyytien yhdistelyesitykset ovat täysin epärealistisia eivätkä ota huomioon arkitodellisuutta kehä kolmosen ulkopuolella

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lueskelin muutama päivä sitten kahdenkymmenenkolmen suomalaisen taloustieteilijän arvioita siitä mitä tapahtuu jos suomi eroaa

julkisen talouden alijäämäisyyden umpeen kuromiseksi maamme tarvitsee vastuullisia avauksia

markkinat voivat palkita sellaisen vakaudella koska järjestelmä jossa kansanvalta siirretään syrjään on markkinoiden koska järjestelmä jossa kansanvalta siirretään syrjään on mieleen

vastaukset olivat

monet niin kutsutut asiantuntijat ovat luonnonmukaisen perhepolitiikan sijasta esittäneet maahanmuuton voimakasta lisäämistä väestön huoltosuhdekehityksen korjaamiseksi

tämä on vaan tärkeä keskustelu jonka perussuomalaiset ovat tässä maassa avanneet ihan niin kuin kulttuurinkin osalta että tavallaan kannattaa kuitenkin jokseenkin hillitä itsensä ja vähän niin kuin rajoittaa sitä uhkakuvien maalaamista

tuossa politiikkavaihtoehdossa ei kuitenkaan huomioida että kotouttamisennusteeltaan haasteellisten yksilöiden paisuva maahantulo kasvattaa työikäisen väestön huollettavaksi jäävän kansanosan suuruutta

on järkyttävää että maita joissa kansanvalta ei euro oloissa toimi ei siirretä pois talous ja rahaliitosta eli eroteta eurosta

toisin sanoen asiantuntijatkin ovat pääasiassa

suurin osa asiantuntijoista kuitenkin puhui

nyt maat kuten suomi joissa kansanvalta näyttäisi ainakin vaalien perusteella vielä toimivan itse asiassa uhraavat kaikkein arvokkaimman eli mahdollisuuden itsenäiseen päätöksentekoon

maahanmuuton edistämisen sijasta suomen olisikin taloudellisesti tukien kannustettava integroitumiskyvyttömän ja integroitumaan haluttoman maahanmuuttajan vapaaehtoista paluuta kotimaahansa väestön huoltosuhdekehityksen parantamiseksi

asia ei voi tarkastella ilman että samalla määritellään mitä muuta tapahtuu euroalueella

meidän on todellakin varottava heittämästä lonkalta ehdotuksia esimerkiksi eurosta eura eroamisesta ilman että samalla perusteella ne kiedotaan ääneen sitä suomelle

rakennusalan teollisuuden ja kaupan yrityksille kotitalousvähennyksen alainen palvelumyynti on usein vain vähämerkityksistä oheis ja sivuliiketoimintaa

kaikki tämä vain sen takia että tietyt poliittiset aatteet niin vasemmalla kuin oikealla ovat jo pitkään ja surutta tehneet politiikkaa lainarahalla ja samalla hukuttaneet yksityistaloudetkin lainojen syvään suohon

minä ja tuhannet muut arkijärjellä ajattelevat suomalaiset jäämme odottamaan vastausta tähän ajankohtaiseen kysymykseen samalla kun hallitus on kepin kanssa häätämässä kotiäitejä kehtojen ja hellojen äärestä kylmille kaduille etsimään töitä

väärä kotitalousvähennyspolitiikka saattaa hyvinkin johtaa kotitalouspalvelu ja hoiva alalla yrityskuolemiin sillä palvelujen kysyntä on vahvasti hintajoustavaa päinvastoin kuin asuntojen remonttipalveluissa jotka teetettäisiin ilman verovähennysoikeuttakin ulkopuolisilla ammattiosaajilla

lopuksi kannattaa niitä täällä tänään käytettyjä puheenvuoroja joissa peräänkuulutettiin laajempaa keskustelua euroopan tulevaisuudesta ja suomen

erityisesti pienillä paikkakunnilla kotitalous ja hoiva alojen yritysten lopettamiset saattavat vaikuttaa kielteisesti kuntien palvelutuotantoon koska osa kotitalousvähennyksen alaisia palveluita tarjoavista yrityksistä tuottaa sivutoimisesti kunnallisia kotipalveluja käyttämällä hyväkseen palvelusetelijärjestelmää

se on mahdollista perustaa ja siten se ei ole relevantti perustelu tähän keskusteluun että suomi jotenkin haittaisi muitten toimintaa

arvoisa puhemies

kannatan edustaja soinin perusteltua esitystä

eli jos käytännössä suomen perustuslakivaliokunta ilman mitään kikkailuja siis toteaa sen että meidän perustuslaki ei taivu tähän ratkaisuun niin suomi jää silloin ulkopuolelle ja sillä selvä ja muut jatkavat menoansa ja heidän piikkinsä on sitten auki

arvoisa puhemies

eurokriisi ei taltu

päinvastoin eurooppalaisten poliitikkojen kädettömyys avaa etelän euromaille uusia

se on sitä vastuullista politiikkaa mutta hallitus ei selvästikään ole siihen varautunut ja jopa eurosta lähtemiseen pitää varautua koska jos toiset sitten sanovat että se onkin ongelma että meidän perustuslaki ei taivu niin silloinhan suomen tie vie ulos eurosta ja teillä pitää olla siihen ratkaisu

viki on auki ensimmäisenä ketju jolla on vanhoja vauras siirtomaavalta espanja ja tätä globaalissakin mittakaavassa suurta kansantaloutta pitäisi pienen pohjoisen suomen

vastatessaan perussuomalaisten viimekuiseen välikysymykseen

vakuutti ettei ongelmamaiden

valio maksaa suoraa

leikkaukset tuskin vaikuttavat suurituloisten käyttäytymiseen jolloin esimerkiksi ulkopuolisella teetetystä siivouksesta voi muodostua hyvätuloisten verovaroilla tuettu ylellisyyspalvelu

muiden mukana päättämässä pankkien suora pääomittaminen

katainen jopa herkesi julkisuudessa todistamaan että pankkien suora pääomitus voisi itse asiassa olla veronmaksajien

perussuomalaisten tavoin en parhaalla tahdollakaan kykene näkemään suomalaisen veronmaksajan

tämän lisäksi rekisteröidyn tuotannon piiriin on siirtynyt osa ei rekisteröidystä harmaasta taloudesta jossa verot sekä työnantajamaksut jätetään suorittamatta

että suomalaisten rahoilla yritetään pelastaa espanjalaisia

arvoisa herra puhemies

kotitalousvähennystä olisi syytä kehittää tukemaan yhä enemmän hoito ja hoivapalveluita

ehtojen parannukset toisivat tuntuvasti helpotusta monelle yksin asuvalle vanhukselle ja heidän omaishoitajilleen mikä vähentäisi kuntien sosiaalikeskuksille kasaantuvaa työtaakkaa

helgi

johannan myötä suomen ja luokitus vaarannu

sen putoaminen tarkoittaa valtion korkomenoja

hoivapalvelujen tarve tulee lähivuosina kohoamaan merkittävästi väestön ikäkehityksen vuoksi mutta myös yksinhuoltajaperheet voisivat käyttää hyväkseen vähennystä tilapäisen tai lyhytaikaisen lastenhoito avun hankkimiseen

se taas tarkoittaa sitä että yhä suurempi osa maksamistamme veroista menisi tulevaisuudessa valtionvelan korkojen maksuun ja pian ehkä joutuisimme tinkimään sosiaaliturvasta ja

arvoisa puhemies

hallitus on kuuluttanut turuilla toreilla suureen ääneen niin kauan kun rahaa lainataan väliaikaisen tukimekanismin ei arvioiden kautta suomi edellyttää lainalle hallitusohjelman mukaisesti vakuudet niitä haettiinkin kissojen koirien kanssa

nimi muutetaan osa vakuustileille vakuuspuheilla sumutetaan hyväuskoisia vakuusteatteri on hallituksen keppihevonen jolla se pyrkii siirtämään keskustelun pois

toki pöytäkirjoihin todettava on että ilman perussuomalaisia ja viime eduskuntavaalien historiallista jytkyä ei hallitus alun alkaenkaan olisi mittava

hyvä puoli tässä linjassa on että sitä myötä muunneltua totuutta edustavat puheet suomen vaikutusvallasta vaikutusvallasta eussa saati taannoin niin yleinen joutavanpäiväinen höperehtiminen eun ytimissä olemisesta ovat vaimentuneet

tunneli taas ei pilkota valoa jos kataisen urpilaisen linja

arvoisa herra puhemies

suursäätiöiden verovapaus on herättänyt viime aikoina vilkasta yhteiskunnallista keskustelua maassamme

euron pelastaminen edellyttää liittovaltiota ja itä suomen kansa ei halua eurokriisin takia hallituspaikat jäivät perussuomalaisilta väliin vastuuta emme pelänneet mutta kokoomuksen vastuuton linja eurokriisin hoidossa ei meille kelvannut on myönnettävä että kriisin kehittyminen on ollut hitaampaa kuin reilu vuosi sitten hallitusneuvotteluiden aikaan arvelimme mutta olemme joka tapauksessa ymmärtäneet kriisin suuret kehityslinjat paremmin

tämä debatti on koskenut erityisesti niitä suuren varallisuuden säätiöitä ja yhdistyksiä joiden toiminnan on katsottu olevan vastoin yleishyödyllisten yhteisöjen verovapautta koskevia tuloverolain säädöksiä

arvoisa puhemies

totuus tekee kipeää linnuille tänään saaneet useaan otteeseen todeta kun keskustelu on hallituspuolueiden edustajien toimesta vimmaisesti yritetty ohjata sivuraiteille otettavuus tekee myös vapaaksi

perussuomalaiset ovat taloudellisen kilpailukykyneutraliteetin turvaamiseksi sekä yleishyödyllisiä veroyhteisöjä koskevan verovapauden väärinkäytön ehkäisemiseksi valmiita saattamaan suursäätiöt veronalaisiksi tavallisten yhteisöjen mukaisesti

kataisenurpilaisen hallitus on viemässä suomea kovaa vauhtia sellaisen oven läpi josta hevin ei

niitä ei kyetä minkäänlaisilla vakausvälineillä auttamaan rahat eivät yksinkertaisesti riitä

hallitukselta jo nyt

myös as beibi toisena päähallituspuolueena on sitoutunut pankkien suoraan pääomittamiseen pysyvän vakausmekanismin kautta ja hylännyt vaatimukset pankkien kotivaltioiden ja

säätiöpohjaisia yliopistoja ja niitä suomalaisia yhdistyksiä jotka eivät pääomatuloa nauti ei tämä verouudistus koskisi

kataisenurpilaisen hallituksen linja on johtamassa siihen että se ottaa jatkossa yhä enemmän vastuuta suurten velkamaiden ja niiden ongelmapankkien

jyrki kataisen alkuperäisestä hallituskokoonpanosta on nyt vuoden tosiasiallisesti toimitusministeriönä operoivassa alexander stubbin kabinetissa jäljellä enää kahdeksan ministeriä

suurena saavutuksena markkinoitu hallituksen vakuusjärjestely on pelkkä sivujuonne tässä näytelmässä todellisuudessa suomea viedään entistä vinhempaa vauhtia kohti

kataisen hallituksen fantastisen suomi uudistuksen epäonnistuminen niin sote talous kuin eu rintamilla sai monet ministerit lähtemään rintamakarkureiksi leveämmän leivän ääreen eurooppaan tai muualle

olemme pitäneet tästä sitoumuksestamme kiinni toisin kuin vaalilupauksensa pettäneet vasemmistopuolueet jotka ovat ilomielin olleet valmiita ministeri audin kyytiin päästyään korottamaan miljonäärille ja pihtiputaan mummolle samansuuruisia arvonlisäverokantoja

kysyä täytyy myös sitä mikä loistava saavutus on vakuus jota mikään muu

näin he jättivät suomi laivan uppoamaan yhä vakavammaksi paisuvan velkavuoren sekä eurojäsenyyspakkopaidan ahdistamana ja ulkoistivat vastuun isänmaan pelastamisesta muille

erityisesti ruuan ja lääkkeiden arvonlisäveron korotus osoittaa hallitukselta ennennäkemätöntä sosiaalista kylmyyttä jota perussuomalainen puolue ei hyväksy

mitä tahoja pankkituella oikein yritetään pelastaa tavallisia espanjalaisia asuntovelallisiako työpaikkoja tarjoavia yrityksiäkö spekulanttejako vai rahanpesijöitä

arvoisa herra puhemies

tässä tilanteessa mitä tapahtuu jos ei espanjan tukipaketti niin kuin voi olettaa ei riitä jonossa on käsi ojossa myös muita uusia

tämä toimenpide vahvistaisi tuntuvasti kansalaisten ostovoimaa sekä näin kirittäisi yksityistä kysyntää joka on tällä hetkellä käytännössä ainoa kansantalouttamme pinnalla pitävä tekijä

viisikymmentäneljä prosenttia pitää evan tutkimuksen mukaan suomea liian hölläkätisenä talousongelmiin ajautuneiden euromaiden tukemisessa

arvoisa puhemies